arvoisa puhemies

kyllä tämä on osaamisbudjetti ja annan tästä arvosanan kyllä kiitettävän ja hyvän rajamailla

varmaankin joitakin tarpeita vielä lisää on mutta kyllä tämä on hyvä budjetti sille sektorille

ammatillisen koulutuksen vetovoiman kehittyminen on tapahtunut viime vuosina hienosti

siellä on siirrytty nyt selvästi kädentaitajien suuntaan

yritykset ja koko yhteiskunta tarvitsevat ammattihenkilöitä ja kädentaitajia

tämä on hyvä kehitys

siinä miten nämä lisäaloituspaikat tässä kohdennetaan että ne tulisivat tasapuolisesti eri alueille ja eri aloille on haastetta

kysynkin arvostetulta ministeriltä miten tätä ammatillisen koulutuksen tarvetta ennakoidaan ja sitten sen ennakoinnin perusteella kohdennetaan ja miten tätä järjestelmää yleensä kehitetään

maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö maaseutuhallinnosta vastaa hyvin maatalouden tarpeita myös harvaanasutuilla alueilla

yleis ja yksityiskohtaisissa perusteluissa ja uusitussa laissa on hyvin kuvattu niitä tarpeita ja pieniä maataloustoimistoja joissa kentällä toimitaan

tämä mietintö ei ratkaise maatalouden ja maaseudun tulevaisuutta mutta asenteellisesti sillä on myönteinen vaikutus ja sitä maaseutu tarvitsee

arvoisa puhemies

vapaa ajan kasvaessa ja liikenneyhteyksien kehittyessä kansainvälistyvä matkailu on maailman nopeimmin kasvava elinkeino

arvoisa herra puhemies

opetusministeri henna virkkunen on lausunut että päätösvalta opettajankoulutuksen jatkosta kajaanissa on oulun yliopistolla

korkeakoulutuksen mukaan lukien yliopistokeskus ammattikorkeakoulu opettajankoulutuslaitos säilyminen kainuussa on äärimmäisen tärkeää

mitkä ovat mielestänne tehdyn strategian ja oman näkemyksenne mukaan matkailumme parhaimmat vahvuudet ja toisaalta sitten suurimmat haasteet ja riskit

kysynkin opetusministeri virkkuselta

mikä on ministerin todellinen tahtotila asian suhteen

arvoisa herra puhemies

maahamme laaditut suurpetojen hoitosuunnitelmat ovat sinänsä hyviä mutta näiden suunnitelmien toteuttaminen on hyvin ristiriitaista

arvoisa puhemies

hallituksen esitys saamelaisalueen koulutuskeskuksesta ja sivistysvaliokunnan tältä pohjalta antama mietintö ovat paikallaan ja hyvin tarpeellisia päivityksiä lainsäädännössä

poronhoitoalueen eteläosassa susi ilves ja karhu aiheuttavat suuria tuhoja

tämä riistahallintolaki vie hallintoa eteenpäin ja joustavammaksi mutta raatelevien petojen poistaminen on suuri haaste sekä metsästäjille että poroelinkeinon harjoittajille

lukiokoulutuksen ja korkea asteen koulutuksen osalta saamelaisalueen koulutuskeskus tekee yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa sen tukea tarvitaan

tuossa strategiassa luotiin neljä aluetta tänne suomeen

kaiken kaikkiaan opetuksessa tarvitaan kun väestö on hajallaan hyvin paljon verkkomaista koulutustekniikkaa ja sitä pitää maksimaalisesti hyödyntää

miten tämä yhteistyö mielestänne on nyt lähtenyt liikkeelle eri puolilla suomea

toisaalta sitten miten näette matkailuyhteistyön rajan taakse karjalaan ja luoteis venäjälle

sivistysvaliokunta kantaa mietinnössään huolta saamenkielisten opettajien välttämättömyydestä ja kielitaidon minimivaatimuksista

arvoisa rouva puhemies

kulttuurin tulevaisuutta koskevassa selonteossa pohditaan laajasti taiteen ja kulttuurin muuttumista sekä kulttuurin vaikutusta hyvinvoinnin lähteenä

satojen vuosien aikana syntynyttä kulttuuriperinnettä tulee vaalia ja samalla luoda uudenlaista ekologisesti ja eettisesti kestävää toimintaa

huutava pula aivan kuten täällä salissa on todettu saamelaisten koulutuksessa kaikilla koulutustasoilla on oppimateriaalista

keskeisenä ajatuksena ovat kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet edesauttaa kasvua luovuuteen ei vain taiteelliseen luovuuteen vaan mihin tahansa innovatiiviseen ja rajoja rikkovaan ajatteluun

tekijänoikeusjärjestelmän tarkoitus on turvata luovan työn tekijälle oikeudenmukainen osuus kulttuurituotteesta

keskustan eduskuntaryhmä vastusti työsuhdeolettaman ottamista tekijänoikeuslakiin koska nykyinen sopimusvapauteen perustava järjestelmä on mielestämme hyvä

lisäksi keskustajohtoinen hallitus on huomattavasti parantanut apurahoilla elävien luovan työn tekijöiden asemaa nostamalla heidät lakisääteisen sosiaaliturvan piiriin

yleishyödyllisten järjestöjen yllä on leijunut uhka talkooväen verotuksesta

verottomuudesta on pidettävä tiukasti kiinni koska merkittävä osa suomen kulttuuritapahtumista sekä urheiluseuroista toimii talkootyön pohjalta

tätä arvokasta työtä ei saa vaikeuttaa

selon teossa todetaan että kulttuuripalvelut keskittyvät sinne missä tavoitetaan sopivia kohdeyleisöjä

kulttuuri on vetovoimatekijä joka vahvistaa paikallista identiteettiä

maamme kattava kirjastoverkosto on yhteiskuntamme halvin ja läheisin kulttuurilaitos

niiden merkitystä ihmisille kuvaa hyvin se että suomessa vuosittain lainamäärät per henkilö ovat maailman huipputasoa

opetusministeriössä on parhaillaan käynnissä laatusuositustyöryhmän työ jolla pyritään varmistamaan laadukkaat kirjastopalvelut jokaiseen kuntaan

työryhmän tulosten tasapuolista soveltamista kunnissa on seurattava

valtion taiteelle antama tuki on riippuvainen veikkausvoittovaroista

rahapelien yksinoikeusjärjestelmää kohtaan on ollut välillä uhkakuvia mutta tuoreimmat eu päätökset ovat kannaltamme myönteisiä

kilpailun vääristymisen nimissä on myös kyseenalaistettu valtionavustuksia muun muassa elokuvatuotannolle

keskustan eduskuntaryhmän mielestä on tärkeää että suomi pitää kiinni valtion oikeudesta tukea kansallista kulttuuriaan

nykyisessä mallissa rahoitus keskittyy vakiintuneille toimijoille ja avustusrahasummat liikkuvat tuhansissa euroissa

taidelaitosten ulkopuolinen kulttuuritoiminta kuten esimerkiksi pienet kesäteatterit tarvitsisivat mallin jossa avustusta voisi hakea kymmeniä tai satoja euroja

koko maailma on markkina alueena kun sähköinen kulttuurituotteiden välitys ja markkinointi ovat vallanneet alaa

valtava markkina alue tarjoaa suuria mahdollisuuksia huomattavasti aikaisempaa marginaalisemmillekin tuotteille

viime vaalikaudella perustettiinkin opetusministeriöön keskustalaisen kulttuuriministerin johdolla kulttuurivientiyksikkö

yhteisissä kulttuuriharrastuksissa maahanmuuttajalla on aito mahdollisuus parantaa kielitaitoa ja tutustua suomalaisiin ja heidän toimintatapoihinsa

suomessa kulttuurin opetus on jaettu kahtia

toinen kulmakivi suomalaiselle taideopetukselle on taiteen perusopetus eli musiikkiopistot ja tanssikoulut

tästä järjestelmästä ja valtakunnallisesta tavoittavuudesta tulee pitää kiinni koska se mahdollistaa taidekasvatuksen myös suurten kaupunkien ulkopuolella

keskustan eduskuntaryhmä tukee kulttuurin tulevaisuudesta annetun selonteon toimenpide ehdotuksia

keskustan kanta lukukausimaksuihin on kielteinen

ainoastaan eun ja eta alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille olemme koulutusviennin mahdollistamiseksi hyväksymässä lukukausimaksut ja tämä on nähty tärkeäksi nimenomaan korkeakoulujen piirissä

kysynkin arvoisalta ministeriltä

arvoisa puhemies

hallituksen esitys suomen akatemiasta ja sivistysvaliokunnan siitä antama mietintö ovat aivan kuten täällä on kuultu jatkoa yliopistolain uudistamiselle

tämä lakimuutos on otettu kentällä ristiriitaisesti vastaan

itsekin olen kahdessa eri vaiheessa tehnyt esityksen että tätä lain säätämistä siirrettäisiin vähän tuonnemmaksi että nähtäisiin vähän tuon uuden lain kokemuksia

mutta nyt tuo uudistus on tehty ja yliopistolain uusimisen lisäksi tässä painavana perusteena on se että näin suomen akatemiaa koskeva säädöstö saadaan suomen perustuslain mukaiseksi ja samalla myöskin koko tutkimussektorin tiivis yhteistyö tehostuu

nämä ovat tärkeitä syitä

valiokunnan puheenjohtaja kävi tässä äsken yksityiskohtia hyvin kattavasti läpi ja näihin kantoihin on helppo yhtyä

se että tähän mietintöön sisältyy lausuma on hyvä asia

erityisesti henkilöstö tarvitsee nyt vankkaa tukea ja selkänojaa sille että virkasuhteet muuttuvat työsuhteiksi

sitä olisin toisaalta toivonut että akatemian väki olisi saatu hiomaan tätä lakia paremmaksi sen sijaan että se jyrkkä vastustus tässä oli heidän taktiikkanaan ja se ei kyllä toiminut

tässä on niin monta kriittistä puheenvuoroa jo tästä hallituksen esityksestä kuultu että on varmaankin oikeus ja kohtuus että edes muutamalla virkkeellä puolustelen tätä hallituksen esitystä sitä mihin tällä tähdätään

kiitämän kennelin kasvattajana ja ison kenneltoimintaan erikoistuneen metsästysseuran puheenjohtajana sekä kotieläintaloutta tuntevana tunnen kyllä sen kirjon missä kotieläimiä ja lemmikkejä maassamme pidetään

tavoitteena tällä suomen akatemian lain uudistuksella on saattaa suomen akatemiaa koskevat säädökset perustuslain tasolle

harrastustoimintaan tulee kuitenkin henkilöitä jotka innostuvat harrastuksestaan ja rahan merkitys hurmaa tehtailemaan pentuja huonoissa olosuhteissa

tässä luodaan samalla tarkat säädökset siitä mistä asioista valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää

nykyisillä keinoilla tämän toiminnan pysäyttäminen ja vinoutuneen kaupan ja samalla monen lieveilmiön poistaminen ovat hankalia

perusopetuksen taloudellisista ja muista toimintaedellytyksistä huolehtiminen koulutusjärjestelmän kaikkien toimijoiden kansallisen ja paikallisen hallinnon koulujen johdon ja opettajien sitoutuminen uudistuksen toteuttamiseen hyvä yhteistyö huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

tätä uudistusta perustellaan sillä että yliopistolain uudistuksen yhteydessä yliopistojen oikeudellinen asema muuttuu ne eivät uudistuksen jälkeen enää kuulu valtio organisaatioon

arvoisa ministeri tässä oli lukuisa joukko eriäviä mielipiteitä ja sitten nämä kriittiset lausunnot tästä raportista

samalla yliopistojen henkilökunta siirtyy käsittelyssä olevan hallituksen esityksen mukaan virkasuhteesta työsuhteeseen

eikö tämä aiheuta sen että tätä työryhmän työtä ja uudistuksen laajuutta sisältöä ja aikataulua tulee arvioida uudelleen

maatilojen osalta aivan kuten täällä on hyvin kerrottu yrittäjän uupumus ja muut sairaudet ovat usein laiminlyönnin taustalla

aivan kuten tiedämme valtaosa akatemian professoreista ja tutkijoista toimii yliopistolaitoksen piirissä

räikeisiin tilanteisiin on puututtava ja apua on muutenkin saatava näihin tilanteisiin

jo tästä syystä yliopistolain uudistuksen myötä myöskin lakia akatemiasta on päivitettävä ja muutettava

paneudutaan lain yksityiskohtiin sivistysvaliokunnassa kuultaessa asiantuntijoita

tähdätään päivitettyyn ja yliopistolain kanssa sopusoinnussa olevaan ja toimivaan lakiin suomen akatemiasta

tätä entisen pääministerimme matti vanhasen asiaa on mielestäni käsitelty ja valmisteltu perustuslakivaliokunnassa asiallisesti ja kaikki yksityiskohdat huomioon ottaen äärimmäisen kriittisesti

maamme parhaimmat valtiosääntöoikeuden hallinto oikeuden ja rikosoikeuden asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa oikeuskansleria ja valtakunnansyyttäjää on kuultu

tiusasen puheenvuoroon liittyen itse olen tämän lain takana ja keskustan osalta myöskin koko sivistysvaliokuntaryhmä ja käsittääkseni koko eduskuntaryhmä on tämän takana

mutta valmisteluvaiheessa oli tilanteita joissa olisin lisäaikaa ollut vailla mutta kun sitä lähdettiin käsittelemään se tehtiin niin hyväksi kuin mahdollista

asia on perusteellisesti syynätty

näin tässä sinänsä kävikin mutta esitutkinnasta ei myöskään ollut haittaa asialle tai entiselle pääministerille

esitutkinta lisäsi luotettavuutta tälle käsittelylle

kun maallikkona arvioi tätä prosessia niin tämä neliportaisuus oli hyvin looginen perusteellisen käsittelyn runko

käsittääkseni jo nyt valtioneuvoston toiminnassa esteellisyyteen suhtaudutaan kriittisemmin ja vakavammin

jo ennen seuraavia presidentinvaaleja tulisi olla selkeät ohjeet siitä miten eriyttäminen voidaan tehdä ja mitä eriyttäminen yleensä tarkoittaa

viimeksi viime maanantaina hossa irnin paliskunnan poroisäntä soitti ja otti tämän kysymyksen yhtenä esille

arvoisa ministeri mitä me voisimme tehdä jotta tämä asiaton leimaaminen voitaisiin kitkeä pois ja tavallaan kunnia palauttaa tälle perinteistä ammattia harjoittavalle elinkeinolle

jo tämä lähetekeskustelu on lisäinformaatiota tähän asiaan

me saamme sitten perustuslakivaliokunnalta lausunnon kuullaan asiantuntijoita ja tämän kokonaisuuden pohjalta sitten hiotaan tämä esitys semmoiseksi että siitä saadaan toimiva laki

aina kun on urheilussa arvokisavuosi keskustellaan suomen huippu urheilun tilasta